kuluttajan pitäisi aiheellisesti kysyä tarvitsemmeko koko ajan suurempia ja loistokkaampia ostosparatiiseja

niillä on ero kuin diktatuurilla ja demokratialla

keskusta ei kannattanut pakkoliitoksia vaan silloin paras hankkeen aikana pystyivät myös yhteistyötä tekemällä kunnat jatkamaan haluamallaan tavalla eteenpäin

mitkään kuntarakenne tai sote uudistuksetkaan tuskin riittävät ellei ihmisten omaa ja lähiyhteisöjen vastuuta kyetä lisäämään

esimerkiksi s ryhmä on rakentanut kaikki ostoskiirastulensa ja abc ketjunsa ilman velkarahaa

oikeastaan voisinkin viitata myös edustaja satoselle käymäämme avioliittolain käsittelyyn

eheyden säilyttämiseksi tarvitaan valmiutta kuunnella toisten mielipiteitä perustella omansa tosiasioiden pohjalta ja vaatia muitakin tekemään samoin

miksi kauppa lähtee uhoamaan tuonnin lisäämisellä heti kun oikeudenmukaisuutta tuotteitten hintojen jaossa vaaditaan

senkään yhteydessä kukaan ei ehdottanut ylhäältä päin määrättyjä pakkoavioliittoja ei edes pakkoselvityksiä vaikka jonkun kohdalla ne voisivat olla hyviä

halpojen tuotteiden hintojen taustalta löytyy pakkotyötä ja jopa ihmiskauppaa

ylhäältä päin määrätyn pakkokuntaliitoksen onnistunut toteutuminen on aivan yhtä epätodennäköistä kuin avioliitossa

kerronpa että reilusti alle tonnin kuukausituloillakin on vain elettävä

keskusta tekee töitä sen eteen että se olisi tulevaisuudessa yhä harvemman osa

siksi ihmettelenkin miksi hallitus ei keskeytä näitä kaaokseen ajautuneita toteuttamiskelvottomia kuntarakenne ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksia

mitä hyötyä suomalaisella viljelijällä on panostaa eettiseen ruuantuotantoon jos perheviljelmien tuotantotavoista ei tiedetä eikä tuottaja saa siitä riittävää korvausta

emme saaneet vastausta edes siihen miksi meille ei tuoda taloudellisia laskelmia siitä mitä vaikutuksia näillä uudistuksilla on

sitä voidaan myydä alle ostohintojen niin että saadaan suurimman osan sisäänostohinta painettua alas tuontiuhan alla

emme saaneet vastauksia siihen miten kuntia autettaisiin kun ne ovat aivan hätätilassa näitten kaikkien näennäiskuulemisten ja selvitysten pakkoselvitysten kanssa

olisimme halunneet tietää aikooko hallitus antaa kaupunkiseutujen kehyskuntien pakkoliitokseen tähtäävän lakiesityksen vai ei

arvoisa rouva puhemies

itse epäilen että tässä käy juuri kuten kävi kuntavaalien aikaan

mutta täällä oppositio aivan väärin argumentein loi mielikuvaa siitä että nyt opintoajat ensi vuonna ja seuraavana vuonna pitenevät sen takia että indeksijäädytys tehdään kun tosiasiassa nyt ei lasketa indeksien pienenemisen kautta opintotukea jolloin jos sama taso olisi haluttu edes säilyttää niin olisi pitänyt tehdä erillinen jäädytyspäätös vielä

ennen kuntavaalejahan kokoomus ja sdp julistivat että näillä kuntakartoilla ei olekaan merkitystä ja ei tule pakkoliitoksia

välittömästi kun vaalit olivat ohi muuttui ääni kellossa jopa niin että esimerkiksi polemiikki lehti vaihtoi lehden kantta ettei se olisi sisältänyt muunneltua tietoa

arvoisa puhemies

siellähän itse asiassa työpaikkoja syntyi ainakin timo korhosen kertoman mukaan huomattavasti enemmän kuin mitä sieltä poistui

nyt eu vaalien alla hallituspuolueen kansanedustajat keräilivät ties mitä listoja pakkoliitoksien korvaamiseksi yhteistyöllä

vaikka kokoomus ei vielä kokonaan ole lapsilisiä poistamassa niin kokoomusnuorten varapuheenjohtaja sen sijaan totesi että lapsilisät on poistettava on järjenvastaista tukea heikomman aineksen lisääntymistä

minusta on aika kohtuutonta että luodaan tällaisia mielikuvia kun huonoimmillaankin sitten jos se indeksi jossain kohtaa alkaa purra ei ole todellakaan kysymys isoista rahoista

arvoisa herra puhemies

totta kai pitkässä juoksussa opintotuet saattavat jäädä jälkeen mutta jos taloustilanne paranee ja suomi tästä nousuun lähtee niin varmasti yksi asia jota tullaan sitten harkitsemaan on se voidaanko opintotukia aikanaan korottaa

itse asiassa kehitysmaihin menevistä rahavirroista huomattavasti suurempi osa tulee yksityisiltä ihmisiltä kuin kehitysyhteistyörahoina joten kyllä tuolla puolellakin ihan potentiaalia voisi olla ja voisi olla jotain on erittäin tärkeää tarkastella sitä menevätkö kehitysyhteistyörahamme sinne minne ne on tarkoitettu

muistutan edustaja soveliasta kielenkäytöstä ja siitä että emme käytä arvoisa rouva puhemies

suurkuntauudistuksellahan on tahtotila ensin keskittää päätöksenteko ja palvelut ja sitten myöhemmin asuminenkin kuntakeskuksiin

arvoisa puhemies

olen erittäin pettynyt siitä että edes sdpssä ei tunnistettu sitä mitä tämä lapsilisäleikkaus aiheuttaa vähävaraisille perheille vaan puolustetaan esimerkiksi tupakoitsijoitten olosuhteita

edustaja väätäiselle vastaisin että jos ryti ja kallio uskalsivat mennä vankilaan mielipiteittensä puolesta niin on se aika outoa että perussuomalaiset eivät uskalla mennä edes hallitukseen että saisivat niitä leipäjonoja puretuksi

mutta arvoisa rouva puhemies on hyvä että keskusta vaati ryhmäpuheenvuorossaan lausumilla ehtoja portugalin tukemiselle

ei tarvitsisi myydä tyttöjä ihmiskaupan uhreiksi naapurivaltioihin jos sinne maaseudulle tulisi rahavirtoja siitä että myydään elintarvikkeita oman maan kansalaisille

arvoisa herra puhemies

siksi haluaisinkin että täällä salissa olevat kansanedustajatkin vastaisivat tähän kaikista oleellisimpaan kysymykseen

mitä suurkuntahankkeelle ollaan nyt tekemässä ja tuleeko se pakkoliitospykälä vai ei

jotta niitä elintarvikkeita voisi myydä tulisi huolehtia siitä että energiaa olisi kohtuuhintaan saatavissa jolloin voitaisiin esimerkiksi luoda sähköisiä markkinoita

itsekään en hyväksy portugalin tukemista ehdoitta en väliaikaisten takuiden kasvattamista kaksinkertaisiksi ja myös pysyvä euroopan turvajärjestelmä kaipaa uudistuksia

monissa kehitysmaissa ollaan yllättävän edistyksellisiä sähköisten välineiden käytössä kunhan sitä energiaa vain sinne periferiaankin saataisiin

arvostan vastuullista politiikkaa siinä että talouskasvu on voinut jatkua kun emme persumeiningillä ole syösseet maatamme uuteen lamaan

yksi nopea tie kehityksen edistämiseksi on se että yritystoimintaa potkitaan kaikin mahdollisin keinoin eteenpäin

jos rahoitusmarkkinat romahtaisivat olisi asuntovelallisella ja investoineilla yrityksillä kylmänhiki miten selvitä korkojen kanssa

itse asiassa moni muu maa on paljon enemmän hereillä näissä asioissa kuin suomi

sopiiko kysellä olisivatko eläkeläisetkään tyytyväisiä siihen että eläkerahastoja sulaisi ja olisi uhka eläkeleikkauksista taitetun indeksin poistamisen sijaan

tuntuu että me mietimme vieläkin että esimerkiksi afrikassa maataan puitten alla vaikka siellä todellista yritystoimintaa ja innovaatiotoimintaa on jo lähtenyt liikkeelle

en ole eurooppa vastainen kuten eivät keskustalaiset yleensäkään mutta koko finanssimarkkinoilla on valuvika

sijoittajien ja yli varojensa eläneiden valtioiden vastuu ei toteudu

demarit vaativat vielä ennen vaaleja sijoittajan vastuuta

portugalin kultavarat ja muu omaisuus pitäisi saada ensin käyttöön mikäli portugali ei suoriudu vaateistaan

tietysti täytyy pohtia sitten tapauskohtaisesti kuinka kauas sitä täytyisi vetää kuinka kalliiksi se tulisi

portugalin tukipaketti ja seuraavien valtioiden tuet saavat euromaat yhteisten ristiintakauksien avulla kiedotuksi soppaan josta ulospääsy ilman setelinpainatusta on erittäin vaikeaa

mutta sen takia en halunnutkaan tässä lakialoitteessani löytää ikään kuin yhtä ratkaisua vaan minun mielestäni yritykset voisivat tehdä sen mikä kulloisessakin tapauksessa olisi järkevintä tai halvinta

perusongelmahan on koko euroopan ylivelkaantuminen jonka on mahdollistanut se että pankit ovat voineet antaa lainaa luotuaan sitä epämääräisin kekseliäin konstein esimerkiksi johdannaiskaupalla

jonnekin voi käydä kiinteä varavoimalaitos on tuulen aurinkoenergian käyttömahdollisuutta ja tämäntapaisia ratkaisuja voidaan tehdä tämmöinen ostopalvelusopimus tai sitten tehdä pitempikestoinen akusto

jokainen suomalainen tietää mitä takaaminen tarkoittaa silloin kun taattavien maksuvaikeudet alkavat ja takausvastuut ovat nousseet niin isoiksi että ne vaarantavat takaajan talouden

kaikilla on hintalappunsa mutta kokonaisuudessaan ne eivät totisesti liikaa maksa ja minun mielestäni tällainen peruspalvelu on jotakin mitä meidän oikeudenmukaisuustajumme kannalta on pakko puolustaa

en haluaisi nähdä koskaan myöskään esimerkiksi itellan osalta tällaista keskustelua että joudumme puolustamaan niitä itsestäänselvyyksiä mitkä myös maaseudun ihmisille kuuluvat

ministeri totesi ettei kannattamattomaan yritystoimintaan satsattaisi mutta kyllä se niin on että viljelijöillä on uskonnossa kymppi ja matematiikassa nelonen

tällöin myös pankit on tarkoitus saada vastuunjakoon

suomen täytyy vaatia eurooppaan rahoitusmarkkinaveroa kuten kiviniemi on linjakkaasti tehnyt aina

siksi on tärkeää että makerassa olisi riittävästi rahaa

sitä että rahan liikkeistä menisi siivu esimerkiksi keskuspankeille tämän kaltaisia tilanteita varten

nekin viljelijät joilla vielä uskoa tulevaisuuteen olisi eivät pääse investoimaan

kysyn ministeriltä olisiko tälle asialle tehtävissä jotakin sillä se on todella iso menetys tuleville sukupolville jos investointeja ei voida tehdä

esimerkiksi ekp voisi näin antaa sitten lainaa kriisimaille tai pankeille

vielä vetoaisin siihen maidon kiintiöjärjestelmäasiaan koska se oli aivan yksimielinen kanta mikä mtkn kaikilta tahoilta tuli että ohjausjärjestelmä säilytettäisiin

siihen on erittäin vaikea palata sitten myöhemmin vaikka ministeri niin totesitte

ihmettelen miksi katainen haluaa kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron sijaan nyt rankaista kotimaisia pankkeja ja asuntovelallisia

aivan toisella otteella on käytävä veronkierron pankkisalaisuuden ja veroparatiisien kimppuun

mutta niin kauan kuin liito orava on siellä uhanalaisten listalla meidän on siitä huolehdittava ei siinä mitään mutta on ihan järkevää tehdä tämäntyyppisiä toimia mitä nyt ettei käytetä liikaa viranomaisten paukkuja siihen että tehdään hallintopäätöksiä ja merkitään erilaisia reviirejä sitten sinne maastoon

minun mielestäni se ei todellakaan ole järkevää ja gepsin aikana ylipäätään näitten alueitten merkitseminen maastoon kaikkien luonnonsuojelualueitten ei todellakaan ole järkevää

arvoisa herra puhemies

sen sijaan olemme eun jäseniä ja keskustan mielestä siellä eussa tulee pysyäkin ja vaikuttaa eun päätöksentekoon siten että siellä hyvin pärjäämme

edustaja kärnä ja edustaja kauma edellisissä puheenvuoroissaan julistivat sanomaa jonka mukaan meidän pitäisi liittyä iloisten maksajien joukkoon

se aiheuttaa paljon ajatuksia ja paljon kiitoksia mutta puutun nyt vain yhteen asiaan vanhemmuuden kustannusten jakoon

haluan että niin nais kuin miesalojen yritykset palkansaajat ja valtio osallistuisivat yhdessä äitiyden kustannusten jakoon

me emme omilla rahoillamme pysty pelastamaan yhtään mitään mutta sen sijaan jos se kriisi laukeaa silloin kun meidän oma varallisuutemme suomen varallisuus siellä toisten pankkien tukena on niin silloin ollaan kyllä sitten tosi syvällä kun menetetään rahat sen lisäksi että se kriisi on edessä

työryhmä ottaa työssään huomioon uusimman tutkimustiedon lasten hyvinvoinnista isäkiintiöiden vaikutukset vanhempainvapaiden pitämiseen ja äitien pitämien perhevapaiden vaikutukset naisten työmarkkina asemaan

mehän kaikki tiedämme että synnytysikäisten naisten syrjintää työmarkkinoilla esiintyy

valtiovarainministeri urpilainen vertasi että jos juoksee sutta pakoon tulee karhu vastaan

kun hän näin vertasi se osoitti ilmeisesti että metsässä ollaan

on väärin että naisvaltaisten alojen työnantajat joutuvat kärsimään siitä että heidän työntekijänsä on pois lapsen synnytyksen ja hoidon vuoksi

hallitus on puhunut jatkuvasti sijoittajien vastuusta

sen sijaan me annamme rahaa espanjalle toivomme että sen joskus saa takaisin ja espanja sitten lainaa sen pankeille eteenpäin

teille on joka välissä uskoteltu että tämä ja tämä palomuuri nyt sitten riittää ja kriisi pysähtyy tähän ja koskaan se kriisi ei ole pysähtynyt

raskausaikadirektiivi ei kuitenkaan puutu kustannusten jakoon

esimerkiksi jyväskylä ei säteile yhtään tippaa pohjoiseen keski suomeen mistä leikataan todella rajusti valtionosuuksia

sen sijaan uskon että olemme vasta puolivälissä ja matka jatkuu uusia kriisejä tulee ja italian pakettia odotettaessa meidät viedään kohti liittovaltiota

maaseudun tulevaisuus tiivisti tämän valtionosuusuudistuksen niin että pienet ja köyhät kunnat antavat vauraille kasvukeskuksille

mitä mieltä ministeri virkkunen olette tästä arviosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tasa arvomaaksi ylistetylle suomelle on häpeällistä että lasten kustannuksista vastuuta joutuu kantamaan niin suurilta osin äidin työnantaja

arvoisa puhemies

annan tässä nyt joitakin eväitä

ihan ensimmäinen eväs olisi se että pyytäisin ettei täällä sorruttaisi ylimielisyyteen vaan kuunneltaisiin tarkasti myös opposition mielipiteitä siitä miten asioita voisi hoitaa

arvoisa puhemies